täällä edustaja heinonen otti tämän surullisenkuuluisan tapaus eerikan esiin jossa lapsi sai surmansa vanhempiensa väkivallan uhrina

mutta perustuslakivaliokunta on kuitenkin huomauttanut että yleisistä rikosprosessuaalisista oikeusperiaatteista seuraa vahvoja perusteita sen tueksi että rikoshyödyn menettämisen tuomitsemisessa tulisi jatkossakin noudattaa normaaleja rikosprosessuaalisia todistustaakan sääntöjä todistustaakan jaosta

onhan se jotenkin käsittämätöntä ollut että esimerkiksi murhan valmistelu ei ole mikään rikos

mutta se on tosiasia että nyt tämä viranomaisyhteistyö ei kaikilta osin toimi lainsäädännön takia koska eri viranomaiset eivät valitettavasti vieläkään tänä päivänä pysty vaihtamaan tietoa lapsen asioista niin hyvin kuin pitäisi

arvoisa herra puhemies

samaan aikaan meillä on muun muassa salakatselun ja salakuuntelun valmistelu rikos tämmöisiä tietysti yksityisyyttä rikkovia asioita mutta lähinnä sakkojuttuja

minäkin palaan tähän ilmoittamisvelvollisuuteen koska olen todella huolissani toki peitetoiminnassa toimivien poliisien turvallisuudesta mutta ihan niiden siviili ihmisten turvallisuudesta jotka antavat viranomaisille tietoa

mutta lakivaliokunta on kuitenkin tässä käsitellyt asiaa laajasti ja esiin tuotuja seikkoja arvioituaan lakivaliokunta katsoo yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkemmin esitetyistä syistä ja esitetyin huomioin että esityksessä ehdotettu säännös todistustaakan kääntämisestä laajentuneessa hyödyn menettämisessä omaisuuden alkuperän osalta on täysin perusteltu

esimerkiksi koulu ei saa sosiaaliviranomaisista tietoja niin kuin pitäisi koska kouluissa päiväkodeissahan se lapsi kohdataan ja nähdään onko hänessä fyysisiä vammoja tai jotain muuta asiaa mihin pitäisi puuttua

kuten sanoin itsekin sieltä laista löytyy pykälä joka mahdollistaa terveyden ja hengen uhka tilanteessa tuomioistuimen päättämään että sitä tietoa ei anneta

saattaa olla että rehtori opettaja tekee lastensuojeluilmoituksia mutta sen jälkeen ei mitään palautejärjestelmää olekaan onko se johtanut toimenpiteisiin vai ei ja jos on niin voitaisiinko niitä tehdä vaikka koulumaailman kanssa yhteydessä

sen takia lakivaliokunta on direktiivin valmisteluvaiheessa pitänyt tärkeänä asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen turvaamista ja kiinnittänyt huomiota mahdollisuuteen käyttää menettämisseuraamisperusteisesti jäädytettyä omaisuutta myös asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen suorittamiseen

minä tiedän että tässä on erilaisia hankkeita olemassa ja toivon että nimenomaan lapsi olisi keskiössä ja tietoa lapsen asioista eri viranomaisten välillä voitaisiin vaihtaa järkiperustein todella maalaisjärkeä noudattaen eikä mitään amerikkalaismallista pykälänikkarointia noudattaen

on ollut aivan käsittämätöntä esimerkiksi se mihin edustaja zyskowicz viittasi tämä panttivangin ottamisen valmistelu mikä tässä taannoin suomessa tapahtui ja päättyi sitten onneksi onnellisesti viroon

miksi tässä tapauksessa ei ole kansainvälistä vertailua tehty oikeastaan laisinkaan koska nyt kansainvälinenkin yhteistyö tyssää tämän myötä

edellisessä työssä jouduin olemaan tekemisissä seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten kanssa ja tämä oli todellinen ongelma ettei näistä epäilyistä voinut ilmoittaa työnantajalle

minäkin haluan aluksi kiittää ministeriä hän on tehnyt loistavaa työtä tässä vuosien mittaan parantaen nimenomaan rikoksen uhrin asemaa monin lainsäädäntöhankkein sekä määrärahoin

lakiehdotuksessa lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös jonka mukaan menettämisseuraamus voitaisiin poikkeuksellisesti asianomistajan vaatimuksesta tuomita ennen asianomistajan korvausvaatimuksen ratkaisemista

usein se ratkesi sillä kun poliisi joutui menemään kotietsinnälle epäillyn työpaikalle ja kotietsintämääräyksissä oli maininta epäilty rikos

tarkoituksena on helpottaa asianomistajan mahdollisuuksia saada korvaus perityksi omaisuudesta joka on vieraassa valtiossa jäädytettynä menettämisseuraamuksen turvaamiseksi

tämä on todella tärkeää asianomistajan edun kannalta

viro auttoi suomea niin kutsuttua oikeusvaltiota nimeltä suomi eli suojasi sitä että täällä ei voitu panna täytäntöön suunnitelmaa jossa olisi täysin ulkopuolinen ihminen otettu panttivangiksi ja vaadittu lunnaita hänestä vaan pikemminkin onneksi oli tämä viron elementti jolloin voi sanoa ihan poliisitaktisesti asia meni niin elikkä viron poliisi pystyi tähän asiaan puuttumaan ja nyt sitten nämä henkilöt joutuvat tehokkaasti oikeuden eteen ja teko on estetty

se on eräs pieni mutta tärkeä asia tässä kokonaistaistelussa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan

on joku virkamies joka näkee että hänen virastossaan vaikkapa esimiehet syyllistyvät väärinkäytöksiin joko moraalisiin väärinkäytöksiin tai jopa rikoksiin

mitäpä kun tällä virkamiehellä on hallussaan joku asiakirja jossa on todisteet siitä että vaikka hänen esimiehensä ovat syyllistyneet rikokseen

sen mukaan rikoshyödyn menettämiseen voitaisiin tuomita rikoksesta hyötyneen lisäksi jatkossa myös se jolle hyöty on menettämisseuraamuksen tai korvausvelvollisuuden välttämiseksi siirtynyt jos hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää kyseessä olevan rikoshyödyn tai sitä vastaavan omaisuuden tai jos hänellä on ollut perusteltu syy sitä epäillä taikka jos hän on saanut omaisuuden vastikkeetta

no mitäs kun tämä virkamies luovuttaa joko sen asiakirjan tai kopion siitä korkeintaan siltä osin näpistys tai ei sitäkään mutta ainakin virkasalaisuuden rikkominen tapahtuu siinä vaiheessa

toki minulle edellisessä ammatissani sanottiin että totta kai aina rikoksia pystytään estämään ovat ne sitten murhan valmistelua tai minkä tahansa vakavan rikoksen valmistelua

hän luovuttaa jollekin tiedotusvälineelle tämän asiakirjan ja rikkoo virkasalaisuuttaan ja mitäpä sitten kun tämän tiedotusvälineen vaikka lehtijutun perusteella käynnistetäänkin esitutkinta ja asia menee poliisitutkinnan syyteharkinnan jälkeen oikeuteen

laajennetussa hyödyn menettämisessä on kyse siitä että henkilöltä voidaan tietyn edellytyksin tuomita menetetyksi omaisuus joka on peräisin rikollisesta toiminnasta

tämä merkitsee sitä että menetetyksi voidaan tuomita myös omaisuutta joka ei ole peräisin tietystä nimenomaisesti syyksi luetusta rangaistavaksi säädetystä teosta

on ollut tämmöisiä tapauksia joissa poliisin vanha tuttu ryöstäjä on kävellyt kommandopipo taskussa ja toisessa housunkauluksessa ampuma tai teräase jonkun koruliikkeen lähellä ja poliisi on ottanut hänet kiinni

elikkä jos ihmisellä on hyvin paljon omaisuutta jolla ei ole missään tapauksessa laillista saantoa enää ei tarvitse yksilöidä mistä nimenomaisesta rikoksesta mikäkin omaisuus on peräisin

eli olen edelleen sitä mieltä että tältä osin avataan vaaran lähde ja mennään tämmöiseen amerikkalaismalliseen lainsäädäntöön jota minäkään en todellakaan tähän suomen tasavaltaan toivo

arvoisa herra puhemies

tämä anonyymi todistelu on loistava juttu vihdoinkin ja sehän on yksi palanen osanen tästä todistajansuojeluohjelmasta tai tämmöisestä laajemmasta hankkeesta

nyt käsiteltävä esitutkinta pakkokeinolaki ja myös poliisilaki on sikäli historiallinen voisi sanoa korjaussarja että alkuperäinen laki ei ole ehtinyt vielä olla voimassakaan

sen jälkeen poliisit toivottavat hyvää päivän jatkoa mene suunnittelemaan uusia tekoja

tällä jos millä syrjäytymistä pystytään ehkäisemään

ikävä kyllä en osaa nyt sanoa onko suomi enää eun ainoa valtio mutta se on ainakin läntisen euroopan ainoa valtio jossa ei ole niin sanottua todistajansuojeluohjelmaa ja totta kai tämä anonyymi todistelu on yksi palanen siitä mutta missä vaiheessa tämä todistajansuojeluohjelma tai lainsäädäntö muilta osin on onko tulossa lisää lakihankkeita tähän liittyen

siinä mielessä on yllättävää että edustaja tolppanen vetäisi perhesurmat joita ikävästi täällä tapahtuu ja nuorten syrjäytymisen ja koulutuspaikkojen vähenemisen yhteyden tuonne kreikan tukemiseen

mutta kuten edustaja zyskowicz tuolla huutelee niin toki tässä tulee turhauma rikolliselle kun hän ei pääse toteuttamaan itseään eli saattamaan tekoa loppuun mutta oikeusvaltion tehtävä on tässäkin asiassa estää teon tekeminen ja suojella viattomia kansalaisia

tällainen omaisuus voidaan tuomita menetetyksi jollei vastaaja saata todennäköiseksi että omaisuus on peräisin muusta kuin rikollisesta toiminnasta

siispä tämä hallituksen esitys on loistava tältä osin eli saamme entistä nopeammin vankeja kärsimään rangaistusta omiin kotimaihinsa

sanoisin että jos näitä tukitoimia ei tehtäisi niin näillä syrjäytyneillä ja muilla ihmisillä jotka köyhyydessä elävät menisi täällä suomessa entistä heikommin

tämän lain yleensä esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön leimaa antava piirre on tällä hetkellä se että siinä keskitytään lähes yksinomaan rikoksesta epäillyn oikeuksiin

ja voi sanoa että säästöt olisivat huomattavat mikäli saisimme täältä kaikki ulkomaalaistaustaiset vangit pois puhuttaisiin kymmenistä miljoonista euroista

ainakin minä toivon että niitä vielä tulisi koska todistajan asema ei vieläkään ole hyvä puhumattakaan siitä että kun todistajansuojeluohjelmaanhan pääsevät myös rikosten uhrit heidänkään asemansa ei ole vielä hyvässä kunnossa

tämä liedon törkeä ryöstö esimerkkihän on moneen kertaan täällä ollut esillä sitä en lähde toistamaan mutta onhan se ihan elämälle vierasta ollut että ei tämmöisen järjestäytyneen rikollisryhmän ammattirikollisia ole voitu tuomita oikeastaan mistään kunnon teosta

eli kyllä tässä hallitus tosissaan on lähtenyt työhön köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn eikä sitä pidä missään tapauksessa väheksyä

tuen lämpimästi edustaja auton lakialoitetta ja olen sen allekirjoittanut

se on hieman poikkeuksellista koska tämä hallitushan on tehnyt sinänsä hyvää työtä asianomistajan oikeuksien turvaamiseksi muun muassa vainoamisen kriminalisointi ja eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointi mutta nyt mennään valitettavasti vähän toiseen suuntaan

se on tärkeätä näiden säästöjenkin takia mutta se on tärkeätä etenkin sen takia että etenkin eu taustaiset vangit pystyvät vankiloissa verkottumaan hyvin helposti meidän omiin järjestäytyneen rikollisuuden jäseniin ja tulokset sen jälkeen ovat todella huolestuttavat tavallisen kansalaisen rehellisen kansalaisen kannalta

ja jos sitä väheksytään olisi toivottavaa että tulisi myös konkreettisia esityksiä sieltä edustaja tolppaselta kuinka näitä asioita voidaan sitten paremmin tehdä nimenomaan realistisesti paremmin ei puhuta nyt mistään kreikan takuista

sitten tuossa äsken mainitsin tämän anonyymin todistelun lisäksi tämmöisen anonyymin asianomistajan ja otan sen nyt täällä esille jälleen kerran

täytyy sanoa että niin sanotut käytännön toimijat kannattivat tätä käännettyä todistustaakkaa mutta ne jotka ajattelivat asiaa teorian kannalta eivät tätä kannattaneet

jotain naurettavia sakkojuttuja taisi tulla

nyt täytyy vain pitää huolta että pakkokeinolakiin tulevat tarpeelliset työkalut viranomaisille estää näitä toimenpiteitä

kaduilla ammuskellaan huumausaineita tuodaan maihin

ja ennen kaikkea ulkomaalaistaustaisille vangeille ei pystytä tekemään niin sanottua lusimissuunnitelmaa eli tämmöistä rangaistusajan suunnitelmaa jotta saataisiin tämä ihminen kaidalle tielle

siitä korkein oikeuskin lausui aikoinaan koska itsekriminointisuojaa loukkaavat virheet voivat johtaa siihen että saadut todisteet menettävät näyttöarvonsa tai niiden näyttöarvoa on ainakin rajoitettava

ihmettelen miksi ihmeessä tämän uhrin henkilötiedot ei kylläkään osoitetietoja mutta nimi pitää ilmoittaa tälle rikoksen tekijälle joka sitten tuomitaan vaikka törkeästä raiskauksesta

kuten edustaja zyskowicz tuossa totesi nopeutta pitää saada lisää ja nähdäkseni pitää jatkossa pohtia tarkasti sitä voitaisiinko heti kun rikosprosessi oikeudessa käynnistyy syyttäjän vaatimuksesta rinnalla käydä hallinnollista prosessia

saadun selvityksen mukaan laajennettu hyöty on oikeuskäytännössä tuomittu menetetyksi lähinnä silloin kun etsinnässä on löytynyt merkittäviä summia käteistä rahaa jonka määrä on ollut selvässä epäsuhteessa vastaajan taloudelliseen asemaan nähden eikä vastaaja ole pystynyt esittämään mitään uskottavaa näyttöä rahojen laillisesta alkuperästä

kun puututaan jonkun oikeusasiamiehen mielestä merkittäviin perusoikeuksiin niin se kirjataan

sehän on ihan näissä tv sarjoissa niin että poliisi niin sanotusti postaa tuolla kulmilla kun kaverit liikkuvat ja seuraa heitä ihan suomeksi sanottuna melkein tappituntumalla

nykyisin jos henkilöä kuulustellaan rikoksesta epäiltynä hänelle totta kai kerrotaan mistä rikoksesta häntä epäillään ja kerrotaan oikeus käyttää avustajaa ja oikeus kutsua kuulustelutodistaja paikalle mutta vastaisuudessa pitää kertoa tällainen litania kuulustelukertomuksen aluksi rikoksesta epäillylle

mutta itse tästä auton loistavasta aloitteesta totean että nyt näyttää siltä että monissa paikoissa ei ymmärretä sitä mikä maailma vankilassa on mikä on vankilamaailma

mutta elävässä elämässähän se ei toimi niin vaan pitää olla mahdollisuus käyttää tehokkaasti salaisia pakkokeinoja esimerkiksi telekuuntelua sekä niin sanottua seurantalaite kolmosta ja muita tehokkaita keinoja joilla sitten saadaan ensinnäkin a estettyä vakavan rikoksen tapahtuminen mutta b myös tämä näyttö siihen asiaan koska näytön hankinta on kuitenkin tässä asiassa tärkeätä

syyttäjä esittäisi vaatimuksen siitä että ulkomaalaistaustainen vanki poistetaan suomesta kun tämä rikostuomio tulee lainvoimaiseksi

suurimmassa osassa tapauksista laajennetun hyödyn menettämisen perusteena eli niin sanottuna liipaisinrikoksena on ollut huumausainerikos joissain tapauksissa dopingrikos

ihan samalla tavalla tämä rikoksen uhri asianomistaja voisi tulla jopa sinne oikeuteen tai sitten antaa tallenteen välityksellä tämän todistelun

minulle on kerrottu itsekriminointisuojasta ja sen keskeisimmästä sisällöstä eli siitä ettei minun tarvitse todistaa itseäni vastaan eikä millään muullakaan tapaa myötävaikuttaa oman syyllisyyteni selvittämiseen tutkittavana olevassa asiassa

ja ennen kaikkea kuten edustaja mäntymaa sanoi tuossa äsken tarkkailuhaalarien käyttö on miten nyt sanoisi rehellisen vangin etu siis sellaisen vangin etu joka haluaa lusia sen tuomionsa rauhassa

totta kai hänen henkilötietonsa olisivat tuomioistuimen tiedossa ja syyttäjän tiedossa mutta miksi se nimi jolla saa helposti selvitettyä osoitetiedot yhteystiedot pitää antaa tälle rikoksentekijälle

maailma muuttuu kovaa vauhtia jolloin myös poliisin ja poliisikoulutuksenkin on muututtava

arvoisa puhemies

jo tällä hetkellähän tampereella oli sitten se on ollut tällä poliisikoulutuksessa annetaan korkeatasoista koulutusta joten on täysin perusteltua että koulutus muuttuu ammattikorkeakoulutasoiseksi koulutukseksi

tällaisissa tapauksissa voimassa oleva säännös on toimiva

minä en voi sitä ymmärtää sillä jos sitä ei annettaisi säästettäisiin ensinnäkin paljon rahaa se on ikävä asia näissä että pitää aina miettiä rahaa poliisi ei joutuisi minkäänlaisiin suojelutoimenpiteisiin mutta ennen kaikkea säästettäisiin paljon inhimillistä kärsimystä kun tämä uhri ei joutuisi elämään anteeksi vain helvetillisessä pelossa vuosikausia että koska tämä raiskaaja jälleen tulee vainoamaan

se on helppo tapaus etenkin huumerikoksissa jos löytyy iso tukku rahaa kotietsinnän yhteydessä ja rahan väitetyllä omistajalla ei esimerkiksi ole ollut mitään tuloja

ensinnäkin kiitokset ministerille tästä selonteosta ja myös eduskuntaryhmille hyvästä eteenpäin katsovasta palautteesta näin pitää ollakin

se on hänen etunsa koska pahimmillaan lomalle lähtevää vankia uhataan kiristetään painostetaan tuomaan kehonsisäisesti huumeita vankilaan ja jos ei hän tuo hän joutuu väkivallan uhriksi sitten kun on palannut vankilaan tai pahimmillaan hänen läheisiään perhettään pahoinpidellään kun hän ei ole tätä pyydettyä toimenpidettä tehnyt

täytyy ottaa huomioon ihan tämä peitetoiminta myös että niitä pykäliä mahdollistetaan tällaisiin tilanteisiin sekä suojellaan myös näiden peitemiesten ja pitäisikö tasa arvon aikoina sanoa peitehenkilöiden turvallisuus ja oikeudet

arvoisa herra puhemies

tässä on puhuttu näistä uusista tekijöistä joita tähän sisäiseen turvallisuuteen liittyy uusia haasteita meidän ulkoisesta toimintaympäristöstämme

se on todella iso summa rahaa mutta vielä jättimäisempi ongelma on se inhimillinen hätä ja kärsimys jota ovat kohdanneet ne ketkä ovat tästä sairastuneet

mutta sitten tilanne on kuitenkin olennaisesti erilainen silloin kun hyödyn saamistarkoituksessa tapahtuvan rikollisen toiminnan yhteydessä ryhdytään peittelemään hyödyn jälkiä

otan nyt tästä tästä voisi puhua koko illan kun tämä on todella niin merkityksellinen iso paketti joitakin asioita tässä esiin

on puhuttu niinkin vakavista asioista kuin ulkoisen turvallisuuden sisäisistä tekijöistä mutta kääntäisin itse toisinpäin puhuttaisiin sisäisen turvallisuuden ulkoisista tekijöistä

tällä hetkellähän koulutuksessa tarjotaan perustutkintoa suorittavalle kokelaspäivärahaa maksuton majoitus koulun asuntolassa ja ilmainen ruoka sekä ilmainen terveydenhuolto

tilanteessa jossa ryhdytään monimutkaisiin järjestelyihin omaisuuden alkuperän häivyttämiseksi ja sen naamioimiseksi laillisesti saaduksi esimerkiksi turvautuen niin sanottuihin veroparatiiseihin omaisuuden laittoman alkuperän selvittäminen esitutkinnassa on saadun selvityksen mukaan toisinaan jopa mahdotonta

haluan kertoa seuraavaa

sitä ei helpota se että tällä hetkellä heidän kohtelunsa on ollut paikoin jopa huonoa ja heikosti järjestettyä

kun nyt anonyymi todistelu ollaan saatu eteenpäin seuraava vaihe voisi olla anonyymi asianomistaja tietyissä vakavissa rikoksissa ja tietyissä tapauksissa kun oikeus niin päättää ei mikään massatapaus

silloinhan siihen liittyvät nämä samat elementit

voidaan kysyä että kuka anteeksi vain selväjärkinen enää tämän jälkeen haluaa tunnustaa rikoksen vaikka hänellä kun hän kuulusteluun on tullut olisi ollut vilpitön aikomus selvittää rikos

muistan että jo kymmenkunta vuotta sitten kun ehdotin tätä kun näin käytännössä ongelmia tässä asiassa todettiin että eihän tämmöistä voi olla meillä että se on kaikkien ihmisoikeussopimusten vastainen ja se vaarantaa oikeusturvaa

nimenomaan hyvinkin tehokkaasti näillä tarkkailuhaalareilla ei muuten koska kehonsisäisesti on äärettömän helppo tuoda kiellettyjä aineita vankiloihin

ensinnäkin luulen että poliisikoulutukseen enää ei hakeudu sellaisia ihmisiä jotka ovat vähän iäkkäämpiä joilla on perhe ja joilla on jo yksi tutkinto olemassa